on vuosikausien perinne että yleä koskevat asiat tehdään parlamentaarisesti

yle on kansan radio eduskunnan radio ja sen ei pidä olla hallituksen peukalon alla

vuosikymmeniä on haluttu tätä perinnettä kunnioittaa ja on tökeröä anteeksi tämä sana hallitukselta että se pyrkii nyt tekemään yleisradiota koskevia päätöksiä ilman eduskuntaa

tämä yle rahaston siirtäminen kehykseen on yksi sellainen se on niin mittavan luokan asia että sitä ei mitenkään voisi höyhenenkevyesti tehdä hallituksen päätöksellä

ja kun puhutte tästä yle verosta on varsin hyvä että pienituloisia siitä helpotetaan mutta miten olisi sitten jos olisi siellä yläpäässä joku solidaarisuusvero kaikkein parastuloisimmille ihmisille

mitä sanotte tähän

arvoisa herra puhemies

kyllä minä nyt sanon tästä aikuiskoulutuksesta arvoisalle ministeri sarkomaalle että totta kai ne vähän koulutetut tarvitsevat tässä tilanteessa ja muussakin tilanteessa koulutusta

arvoisa herra puhemies

ja se suomen linja tiukkeni juuri siksi koska sosialidemokraatit saivat kansalta luottamusta tulimme hallitukseen käärimme hihat muutimme suuntaa ja pistimme tiukkoja ehtoja jotta veronmaksajien riskit rajataan

tämä on surullista jos tämän keskustelun loppusaldo hallituspuolueiden erityisesti keskustan osalta on se että me tuemme meidän nykyistä hallitusohjelmaamme

sekö on teidän saldonne tässä keskustelussa kun me puhumme tulevaisuudesta ja ympäristöministeriön asemasta

on helppo huutaa on helppo heittää sitä huultakin sitten ja muuta mutta sitten kun pitää tehdä niin silloin pitää kantaa vastuuta ja myös olla johdonmukainen ennen vaaleja ja vaalien jälkeen

toivon että hallituksessa nyt kun te sitä elvytyspakettianne teette tammikuussa helmikuun vaihteeseen nämä terveisemme huomioitaisiin hyvin vakavasti

jaostossa me kuulimme erittäin huolestuttavasti sen että vaikka sinänsä tuottavuusohjelma ei koskisi yliopistoja niin uuden yliopistolain myötä käytännössä se tulee koskemaan koska ne samat tuottavuusvaateet jäävät ja samat ikään kuin määrärahavähennykset joka tapauksessa toteutuvat eli tästä toivoisin näkemystänne jatkossa

rantakangas on jo monta kertaa meille lehdissä todennut

tässä äskeisessä puheenvuorossa edustaja ihalaisen puheenvuorossa oli paljon viisautta ja järkeä ja kyllä minä toivon että arvoisat hallituspuolueet nyt kuuntelisivat edustaja ihalaisen sanomaa niin pitkäaikaistyöttömyydestä kuin siitäkin miten voi olla mahdollista että tässä tilanteessa nuorisotakuu ajetaan alas

minä en kerta kaikkiaan voi tätä ymmärtää

ja kun täällä sanotaan aina niin kuin jälleen kerran tänään viimeksi perussuomalaisten toimesta että ettekö te nyt ymmärrä kun rahaa ei vain ole eikä muka sitten sitä myötä ole vaihtoehtoja

kun kuuntelin teidän ryhmäpuheenvuoroanne te vähättelitte että niin paljon suorastaan melkein ivasitte niitä että tuli semmoinen tunne että oletteko te sitä mieltä että parempi että meillä ei olisi niitä vakuuksia ollenkaan

kyllä tällä hallituksella riittää rahaa muun muassa miljoonaperintöjen verojen keventämiseen sillä riittää rahaa autoveron laskemiseen mutta sitten kun puhutaan vaikkapa työttömyyden hoidosta silloin on rahat auttamattomasti loppu leikataan työllisyysmäärärahaa ja vaarannetaan kasvu sitä kautta huono kehä pyörimään

mennään sinne lompakko auki ilman vakuuksia sanoo herra timo soini

eli arvovalinnoista on kysymys politiikassa ja siksipä toivoisin että täällä ei puhuttaisi senkaltaisesti että koskaan ei ole vaihtoehtoja tai rahat on loppu jos niitä kuitenkin johonkin toiseen toisaalla riittää

mutta se miksi me pyysimme teiltä vaihtoehtoa oli se että te ette kertaakaan kertonut mihin se teidän vaihtoehtonne johtaa mitkä ovat sen kustannukset mitä tapahtuu

tästä on oikein hyvä jatkaa

mietin tuossa sitä että suomihan on ollut jo pitkään erilaisten kilpailukykytutkimusten kärkimaita ja mietin syitä sille miksi näin on mahtanut olla

varmasti se yksi keskeinen tekijä siinä miksi suomi kuitenkin pärjää maailmalla on ollut se että meillä on hyvin tasa arvoinen idea meidän yhteiskunnassamme eli se että ketään ei jätetä yksin kaikki lapset saavat hyvän koulutuksen vanhempien rahapussiin katsomatta ja niin edelleen

toinen syy siihen miksi suomi on kuitenkin menestynyt on varmasti se että meillä on aina pidetty hyvää huolta työllisyydestä

nimittäin tämä uusi sipilänsoinin linjahan linjaa että pieniä maita saa kyllä tukea mutta ei isoja

yksi syy sille miksi suomea arvostetaan maailmalla on suomalainen sopimuskulttuuri se että asioita katsotaan yhdessä ja rauhassa ja myös tämä hyvä piirre onneksi nyt on tämän hallituksen myötä palautunut

työmarkkinoille saatiin raamisopimus ja on erittäin positiivista että edellisen hallituksen roskakoriin heittämät ideat nyt sitten jälleen kerran on palautettu uuteen uskoon

olisi ollut järjetöntä heittää nämä periaatteet roskakoriin ihan siksikin että meitä maailmalla arvostetaan tämän sopimuskulttuurin vuoksi puhumattakaan siitä kuinka paljon hyvää se tuo täällä kotimaassa

minulla on täällä suora sitaatti

te sanoitte että näin jälkikäteen ajatellen voi kuvitella miettiä ja pohtia olisiko jo silloin alun perin pitänyt panna kreikka velkasaneeraukseen täydelliseen velkasaneeraukseen

tämän kauden alussa tietenkin eräänlaisen haasteen tuo talous eli nyt meidän täytyy tehdä hyvin niukoissa olosuhteissa arvovalintoja

muodostimme vaikeissa olosuhteissa laajapohjaisen hallituksen ja lähdimme hihat käärien talkoisiin ja minusta se on ihan oikea tie

kun on nyt täällä kuunnellut perussuomalaisten kovaäänistä keskustelua valitettavasti nyt ei yhtäkään perussuomalaista näy tällä hetkellä salissa väärällä paikalla väärällä paikalla eli yksi perussuomalainen täällä on niin olisin todella toivonut että olisitte lähteneet myös kantamaan sitä vastuuta

se ei tuo yhdellekään työttömälle työtä eikä auta yhtään tehtaalta irtisanottua työmiestä tai työnaista ja siinä mielessä minä olen hyvin pettynyt siihen että uskotaan pelkkään sanan säilään

täällä edustaja paatero jo kertoi näistä taloushaasteista joita edessämme on ja minä kyllä katson niin että emme me sillä pärjää että me tulisimme säästämään itsemme hengiltä emme toden totta

nyt oikeudenmukaisuudesta huolehditaan siten että verorakenne muuttuu progressiiviseksi huom

selvitysten mukaan tämän budjetin veroesitykset vievät verotusta progressiiviseen suuntaan eivät suinkaan tasaveron suuntaan mitä perussuomalaiset omassa aika harhaanjohtavassa puheenvuorossaan korostivat

siinä mielessä kyllä siellä veropuolella voisi olla ihan hyvin vielä tilaa edelleen jatkaa tätä oikeudenmukaisempaa verotuspolitiikkaa siten että kaikkein hyvätuloisimpien verotusta voidaan mielestäni harkita korotettavaksi

tämä on nimittäin meidän linjamme se linja missä me olimme edelläkävijöinä jo koko neljävuotisen viimekautisen vaihtoehtobudjettiemme sarjan

arvoisa puhemies

mutta kaiken kaikkiaan puhemies kyllähän tämä on merkittävä muutos mitä nyt veropolitiikassa tapahtui sosialidemokraattien hallitukseen tulon myötä

nyt minä olen vielä hämmästyneempi kuin hetki sitten kun kuulin tämän äskeisen puheenvuoron että perussuomalaiset todellakin ovat sitä mieltä että olisi parempi sitten kun ei olisi vakuuksia

juuri valtiovarainvaliokunnassa ja tässä salissa olemme tehneet esitykset pääomaveron nostosta ja olemme tehneet esitykset siitä että kaikkein pienituloisimpien tuloveroa kevennetään

mutta sanoisin kyllä sen että mielestäni teidän ajattelussanne on sitä jujua että kyllä hyväosaistenkin pitää vielä enemmän kenties osallistua tähän ja siksi on ihan järkevää miettiä jatkossa näitä muitakin toimia

edustaja soinihan oli suurin piirtein sitä mieltä että parempi sitten että eivät olisi ensisijaisia nämä saatavat että kun ei sitten kukaan muu tule mukaan että olisiko parempi sitten tällainen

sitten minä huomauttaisin myös teille edustaja soini että mitä mieltä te olette siitä kun nämä imfn saatavat ovat myös ensisijaisia että eikö nyt kuitenkin tämä järjestelmä ole kohtuullisen kestävä tällä tavalla

mutta se on tärkeää huomata että nyt nimenomaan verotus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi verotusta nimenomaan nyt kehitetään siten että hyväosainen osallistuu myös lamatalkoisiin

edustaja soini jos te ette näissä vakuusasioissa nyt halua mitenkään uskoa suomen talousasiantuntijoita jutta urpilaista esimerkiksi valtiovarainministeriä joka varmasti tuntee tämän hyvin niin uskokaa edes sixten korkmania

mutta edustaja soini te ette nyt vieläkään sitten ottanut tähän imfään siinä mielessä kantaa että kun imfn saatavat ovat etuoikeutettuja niin oletteko te nyt sitten sitäkin vastaan että imf ei saisi olla mukana näissä ja näitä vastuita vastaan

ja siinähän esimerkiksi tämä hallitus ja ministeri jutta urpilainen teki ison työn että näissä pysyvän rahoitusmekanismin rakenteissa imfn rooli vahvistui imf tuli mukaan paljon selkeämmin kuin aiemmin

minä edustaja soini vain sanon teille että kyllä se on helppo tietenkin sanoa että kaikki on väärin mutta te ette ole vieläkään kertonut sille suomalaiselle työmiehelle ja työnaiselle mitä tämä teidän vaihtoehtonne tosiasiassa tarkoittaa koska sehän tarkoittaisi sitten euroalueen hajoamista että takaisin markkaan mitä tapahtuisi palkansaajille miten palkoille kävisi mitä täällä työttömyyden kanssa kävisi

mutta jos näin käy me tulemme sen näkemään lähiaikoina niin sitten varmasti on ihan tärkeä ja hyvä asia että sosialidemokraattien vaatimat ja neuvottelemat vakuudet tässä kreikka kakkostukipaketissa turvaavat veronmaksajien saatavat

arvoisa rouva puhemies

olen täsmälleen samaa mieltä tästä verotuksen kohdentamisesta kuin edustaja harakka edellä ja siksi halusin vielä käyttää tämän puheenvuoron koska äsken kun puhuimme ostovoimasta painotin juuri sitä että nimenomaisesti pieni ja keskituloiset ovat tässä hyvin tärkeä osa väestöstämme

heillä on tarpeeksi vaikeaa jo nyt vaikeat ajat huolta huomisesta monia leikkauksia kohdistuu sinne niin että siksi on todella tärkeää että nimenomaisesti näissä veroratkaisuissa huomioidaan pieni ja keskituloiset

haluan myös tässä yhteydessä nostaa esiin sen mistä sosialidemokraatit ovat täällä pitkään huolta kantaneet ja mihin moneen kertaan myös hallituspuolueilta vastausta kysyneet tekoja vaatineet ja se on luonnollisesti tämä eläkkeensaajien verokohtelu

eli toisin kuin vaalien alla hallituspuolueet ja erityisesti kokoomus lupasivat hallitus eriarvoisti eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin

tämä on suuri vääryys se on lupauksen pettämistä ja myös ostovoiman kannalta eläkkeensaajien elämän kannalta hyvin tärkeä merkittävä kysymys

kyllä aika moni eläkkeensaaja on tätä tullut minulle ihmettelemään kun olen liikkunut tuolla eri puolilla suomea ja pirkanmaata ja keskustellut näistä asioista

siksipä minusta on hyvin välttämätöntä se että kun tehdään näitä mahdollisia veronkevennyksiä toivottavasti pieni ja keskituloisille niin samaan aikaan korjataan kerta kaikkiaan tämä hallituksen tekemä virhe ja tämä veroero korjataan

tässähän on sellainen vähän eriskummallinenkin tausta että ensin vaaleissa luvattiin toista sitten tehtiin toista nimenomaan kokoomusministerin toimesta sen jälkeen kokoomusedustajat pistivät tiedotetta että tämä on väärin tämä pitää korjata eli korjata juuri se asia minkä he itse olivat juuri hyväksyneet

oikeastaan varmasti yksi hyvä esimerkki siitä yhteistyöstä mitä eduskunnan kanssa voi tehdä on iloinen esimerkki ensi vuoden budjettia ajatellen ja se on se että saamme tuplattua lainauskorvausten määrän

huomasin että valiokunta kiinnitti myös huomiota siihen että jatkossakin on pyrittävä siihen että seuraavalla hallituskaudella tämä nostetaan pohjoismaiselle tasolle

meillä on muutakin myönteistä täällä liittyen siihen että kyllä taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden täytyy saada työstään korvaus ja palkka

kun peilataan siihen minkälainen kuva oli ennen tätä me olemme pystyneet tekemään yhtälön jossa esimerkiksi kun joudumme kehyssäästöjen johdosta vähentämään teatterien museoiden ja orkesterien valtionosuuksia toisaalta voimme vastaavaa summaa käyttää sitten valtionavustuksena työllisyysperustein näille samoille orkestereille teattereille ja museoille ja se on hyvin tärkeä asia

alueellisesti kulttuuritarjonta näiden laitosten kautta on kukassa ja sen takiahan meillä ei ole varaa päästää sieltä sitten kulttuurimme vahvaa pohjaa murentumaan

ne nipistykset säästöt mitä joudumme tekemään niin kuin kaikilla hallinnonaloilla näidenkin veikkaus purkujen jälkeen kohdistuvat pääsääntöisesti ministerin omaan momenttiin eli tähän pitkään momenttiin jakamattomiin määrärahoihin

mutta tässä tilanteessa katsoin että on parempi huolehtia olemassa olevan pohjasta ja sitten tästä rahasta jota ikään kuin ei ole vielä luvattu mihinkään eikä sillä tavalla ole muuta nipistämme sitten tällä kertaa

minusta kyllä tämä äskeinen edustaja ojala niemelän puheenvuoro kuvasi aika hyvin sitä että toisella kädellä annetaan kuva että nyt teemme kovinkin hyvän parannuksen eläkkeensaajille

hyvä niin että takuueläkettä nostetaan mutta se ikävä kolikon toinen puoli on se että samaan aikaan syödään pois ja tosiasiassa eläkkeensaajien tilanne heikkenee

edustaja saarinen kiittää tästä

puhemies

täällä on nyt tänään esimerkiksi tullut esiin se että tästä asiasta on tulossa sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymys

mielestäni on erittäin tärkeää vakavasti pohtia sitä onko meillä todella varaa siihen että me taloudellisesti vaikeina aikoina teemme sillä tavalla lyhytnäköisiä liiallisia säästöjä ja tulemme murentaneeksi jotain hyvin arvokasta

mielestäni haluan tässäkin yhteydessä sanoa sen pöytäkirjaan kyllä se on hyvin tärkeää että tämä asia otetaan vakavalla tavalla esiin

tässähän aiemmin tänään kävi ilmi että myös verotukseen tulee liittymään epäkohtia eläkkeensaajien kohdalla ja siksi minä nyt toden totta toivoisin että tällaista kärsivällisyyttä olisi vielä hallituksen ministereillä ja hallituspuolueiden kansanedustajilla tässäkin vaiheessa salissa keskustella tästä eläkkeensaajien asiasta

samoin enemmän ja enemmän saamme tutkimustuloksia myös siitä että kulttuurilla ja taiteella on vaikutusta paitsi henkiseen hyvinvointiin myös siihen fyysiseen hyvinvointiin

tässä yhteydessä olisi hyvä todeta kun arvoisat perussuomalaiset ja keskustalaiset jatkossa menevät kertomaan että nostimme takuueläkettä myös tämä nurja puoli että tosiasiassa se ei tule auttamaan näiden eläkkeensaajien asemaa ja se asia täytyy korjata